arvoisa puhemies

tässä pohjoismaitten yhteistyössä on jäänyt vähemmälle huomiolle se että kun tämä vapaa liikkuvuus työn perässä on nykyään hyvin muodikasta ja ymmärrettävää niin meidän tulisi jollakin keinoin myös puolustaa suomen ja suomalaisten työpaikkoja

pahimmillaan nollatuntisopimukset kurittavat työntekijää joka löytää uuden työpaikan

tunnustatko julkisesti että olit väärässä ja mahdollisesti teet nyt sitten pekkariset sinä vuorostasi

tässä kirjassa puhutaan siitä että näiden toteutumisessa on fyysisiä oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä sekä kohtuullisten mukautusten puutteita

tarkoitan tällä sitä että meidän täytyy tämä palkkataso saada pidettyä täällä samantasoisena kuin se on ollut ennen tätä vapaata liikkuvuutta

lisäksi nollasopimus on joillekin työnantajille tapa kiertää velvollisuuksia tilanteessa jossa työ on tosiasiallisesti jatkuvaa jopa kokoaikaista

siitä voitaisiin aloittaa

edustaja zyskowicz kuinka suuren riskin suomen kansa haluaa ottaa euron pelastusyrityksissä elikkä kuinka pitkälle keskuspankki on valmis menemään tekemään tukiostoja ekpn kautta

tällä hetkellähän me tiedämme että suomen palkkatasoa pystytään polkemaan erilaisin keinoin lähetetyn työntekijän statuksella ja maksamalla veroja muuhun maahan kuin suomeen varsinkin ensimmäisen puolen vuoden aikana

edellytyksenä olisi toisaalta se että kyseinen vapaalla jalalla oleva todennäköisesti esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä välttelevä henkilö on tietymättömissä tai ulkomailla sekä toisaalta se että henkilöllisyyden julkisuus todennäköisesti aiheuttaisi merkittävää haittaa esitutkinnan onnistumisen mahdollisuuksille

siinä mielessä toivoisin pohjoismaiden neuvoston jäsenten kiinnittävän huomiota tähän onko se johdonmukaista että me emme tee mitään esityksiä suomessa esimerkiksi baltiasta tulevan työvoiman liikkuvuuden johdosta

toki en ole sitä mieltä että pitää liikkuvuutta rajoittaa välttämättä kovin voimakkaasti mutta sitä mieltä olen voimakkaasti että tänne ei voida tulla polkemaan palkkoja ja viemään suomalaiselta työmieheltä työpaikkoja

aloittelevassa firmassa on tilanteita jolloin työtä ei tosiaan kerta kaikkiaan ole mutta joskus taas tarvitaan apua

nollatuntisopimuksen kieltävä laki voi heikentää pienyrittäjää etenemästä itsensätyöllistäjästä työnantajaksi

arvoisa puhemies

vastaavasti suuret yritykset kuten esimerkiksi kauppaketjut tekemällä nollatyösopimuksia jakavat työntekijänsä kahteen tai vieläpä useampaan kastiin

meillä on paljon hyviä esityksiä ollut ja tulee olemaankin ja haluan muutaman asian nostaa esille millä tavalla esimerkiksi nyt hallituksen edustajat eivät mielestäni yrittäjyyttä tue

siis itse ratkaisun sisältävää asiakirjaa ei kuitenkaan nykyinen säännös salli tuomioistuimen määrätä salassa pidettäväksi joten tämä asiakirja josta vangittavaksi vaaditun henkilöllisyys ilmenee on julkinen

olisinkin tiedustellut voitaisiinko nämä puolustusvoimien määrärahaleikkaukset harkita uudelleen sillä me emme kuitenkaan loppujen lopuksi tiedä millaista venäläistä rulettia venäläiset itse pelaavat ja kehtaavat pelata

kuinka moni meistä poliitikoista tietoisesti talouskasvun nimissä hyväksyy luonnonvarojen liikakäytön

lisäksi toisin kuin täällä on spekuloitu eu pakotteet joissa suomi on mukana eivät välttämättä ole toimiva keino saada suurvalta toimimaan eun tai suomen haluamaan suuntaan

arvoisa puhemies

me voimme kaikki sanoa että sillä ei saada yhtään mitään konkreettista aikaiseksi niihin mittasuhteisiin nähden mitkä ongelmat harmaassa taloudessa suomessa on

arvoisa puhemies

tämä kaikki tapahtuu ympäristönsuojelua vaativien poliitikkojen siunauksella joten minun mielestäni on aika populistista puhua täällä jatkuvasti työllisyyden kasvusta ja samaan aikaan vaatia ilmastonsuojelua jos me emme tosiasiassa estä semmoista turhaa ympäristön liikakäyttöä esimerkiksi lainsäädännöllä mikä olisi hyvin mahdollista

tässä lakivaliokunnan mietinnössä korostetaan sitä että rikosoikeudellisen järjestelmän tulee heijastaa kansalaisten oikeustajua ja täällä korostetaan sitä että lain pitää olla ihmistä suojeleva ja sen pitää olla siinä mielessä oikein mitoitettu jotta siitä tulee tunne että minun oikeuksiani on kohdeltu oikein

esimerkiksi lapissa tällä hetkellä ulkomaiset yhtiöt riistävät suomalaisen kansallisomaisuuden ulkomaisten pääomasijoittajien käsiin

yhtenä esimerkkinä

onko tämä sitä kuuluisaa yrittäjyyden tukemista että yrittäjyys menee suomesta ulkomaisten pääomasijoittajien käsiin koska suomalaisia yrittäjiä ei tueta pääomittamalla esimerkiksi kaivostoimintaa suomessa

ei ole tavatonta että jäätelömyyjä komennetaan kotiin sadepäivän aamuna ja poutapäivän sattuessa työt jatkuvat

perusteluna itse näen sen että me suomessa emme valitettavasti kuitenkaan kilpaile näistä samoista huipputason opiskelijoista esimerkiksi britannian kanssa sillä että meillä on maksuton koulutus vaan ainoastaan sillä että meillä on huipputason opetusta ja erilaisia vaihtoehtoja ja valitettavasti siinä kilpailussa me emme pärjää

on syytä muistaa myös että on tilanteita joissa ilman osa aikatyön mahdollisuutta työpaikkaa ei olisi lainkaan olemassa

kolmanneksi esimerkiksi olisin maininnut mistä johtuu että moni metsätehdas sulkee ovensa ja siirtyy kaukoitään kuten moni muukin yritys

nyt lakivaliokunnan mietinnön sisältö antaa vain toivomuksia seuraavalle hallituskaudelle ja ministeriölle valmistella sitä että alarajoja rangaistuksissa ruvetaan nostamaan

tosin lakivaliokunta olisi ihan hyvin voinut itse määritellä lainsäädäntöä siten että alarajaa oltaisiin nostettu jo nytten

taitaa se kuitenkin olla yksi tosiasia että meille ajautuu opiskelijoiksi vain semmoisia jotka eivät muualle pääse kuten on ollut myös totta että tämä suomi tahtoo olla joillekin opiskelijoille vähän vihoviimeinen paikka kun ei muualle pääse niin että ei se siinäkään merkityksessä mikään mahdoton ajatus ole tehdä maksulliseksi tätä eun ulkopuolelta tulevaa koulutushommaa ja korvata huippuopiskelijoitten pääseminen tänne sitten myös stipendeillä

siinä mielessä on tärkeää tarkastella asiaa kuten ministerikin sanoi siltä näkökannalta että selkeät räikeät epäkohdat korjataan ja pelisääntöjä uudistetaan

puhumattakaan siitä että kreikkaan ja brysseliin lapioidut miljardit ja kymmenien miljardien takaukset heikentävät suomalaisen yrittäjän toimintaedellytyksiä suomessa joten tässä olisi paljon parannettavaa myös

arvoisa puhemies

nyt kuitenkin näyttää välillä siltä että ikään kuin tämä omistajaohjauspolitiikka vie näitä työpaikkoja kiinaan ja muualle maailmaan

kun yrityksiä ei velvoiteta teettämään tarpeettomia työtunteja niin täytyy muistaa että niiden on mahdollista maksaa halutessaan todelliselta työajalta myös parempaa palkkaa

arvoisa puhemies

sen nimissä on harjoitettu milloin bail out politiikkaa tukea etelä euroopan pankeille ja milloin siellä on nostettu veroja tai laskettu veroja

samaa mikä on kohtuullista vaatia yritysjätiltä ei ole kohtuullista vaatia pienfirmalta

eikö pienemmän tuoton pitäisi riittää näitä yhtiöitä myytäessä jos tähän päädytään että joitain yhtiöitä myydään pois jos se omistajuus siirtyy suomalaisille omistajille kuten eläkeyhtiöille sillä fortumin kaltaisessa sähköverkossahan on pysyvää tuottoa luvassa kenelle tahansa ja me emme pärjää siinä myyntikilpailussa jos ei omistajaohjaus puutu siihen hallituksen toimintaan esimerkiksi tässä tapauksessa

loppujen lopuksi pidetään mielessä se että suomessa työntekijän ja työnantajan edut ovat usein lähempänä toisiaan kuin miltä ne näyttävät

näistä asioista suurin osa koskee sosiaalihuollon viranomaisia ja muita tahoja jotka hoitavat sosiaalialan julkista tehtävää

olisin edustaja virtaselta ja edustaja kalliorinteeltä kysynyt myittekö te tai vasemmistoliitto periaatteenne olla kylvämättä suomen rahoja brysseliin arhinmäen ministerikyydistä sillä tuskin korhonen olisi tähän ryhtynyt jos hän teidän puoluettanne vielä johtaisi

tällä piilotyöttömällähän tarkoitetaan henkilöä joka haluaisi ansiotyötä ja olisi käytettävissä kahden viikon kuluessa mutta ei ole etsinyt töitä viimeisen neljän viikon aikana

siinä mielessä uskon että tähän löytyy rakentava ratkaisu ja saamme tätä asiaa edelleenkin kehitettyä

arvoisa puhemies

edustaja sasille ja edustaja sinnemäelle olisin vastannut että ymmärtääkseni edustaja soini tarkoitti sitä että eun kautta meidät viedään yhteen jos toiseenkin seikkailuun mutta mimmoisia seikkailuja me kokisimmekaan jos me olisimme nato jäseninä

tämä on merkittävä huomio oikeusasiamieheltä että sijaishuollossa nimenomaan on niitä puutteita jotka rajoittavat lapsen ihmisoikeuksia joko pitää yhteyttä läheisiinsä tai muulla tavoin toimia yhdenvertaisesti

kunnioitan teidän asennettanne pitää suomalaisten veronmaksajien puolta neuvotteluissa vakuuksista sijoittajavastuusta ja näistä monista muista asioista eu pöydissä

eihän meidän kannata mennä semmoiseen sotilasliittoon jossa miettimällä mietitään millaisia eturistiriitoja lähdetään puolustamaan milloinkin

eilen sanoitte että hallitus on tehnyt tutkimusta markan takaisin ottamiseksi vai tarkoittiko ministeri että ministeriö on tehnyt tutkimusta koska kaksi viikkoa sitten pääministeri vastasi minulle että hallitus ei ole varautunut mahdolliseen euron hajoamiseen tutkimalla vaihtoeh toja

yksi elävä esimerkki

koska tiedämme kyllä olevamme osa eu järjestelmää joka on aiheuttanut mittavan määrän lakimuutoksia ja rahankulua niin emme tarvitse erikseen tällaista huomautusta

edustaja kantolalle halusin mainita että nykyinen lainsäädäntö kyllä mahdollistaa sen että asumistuki voidaan maksaa muillekin kuin näille eläkkeensaajille suoraan heidän tililleen mutta siihen ei voida pakottaa siihen tarvitaan aina suostumus

silti edelleen työpaikan vaihtoehdoksi on keksitty juoksuttaa nuorta kurssilta toiselle tai järjestää hänelle päivähoitopaikka työpajalta

kun tiedämme ettei tällaista lisäystä suomen perustuslakiin tarvita lainkaan niin alan vahvasti uskoa siihen että tällaisella perustuslain muutoslisäyksellä yritetään vakiinnuttaa suomi osaksi euroopan federaatiota

hän sai tavata lastaan muutaman tunnin ajan kolmen viikon välein

yleensä se voidaan suoraan maksaa vasta sen jälkeen kun vuokria on maksamatta ja silloin vuokranantaja voi pyytää kelalta suoraan maksua

näin on toimittu

tällaista liittovaltiokehitystä ei voi hyvällä omallatunnolla kannattaa kukaan itsenäisen suomen kannalla oleva kansanedustaja

nämä pudokkaat nuoret jos ketkä tarvitsevat yksilöllisiä polkuja työelämään ja koulutukseen ja silloin on uskallettava etsiä uusia lähestymistapoja

tässä apulaisoikeusasiamies oli kiinnittänyt huomiota siihen että asiakassuunnitelmiin oli kuitenkin aina kirjattu entinen tapaamisjärjestely koska sitä pidettiin hyvänä ja toimivana ja tämä ei ollut lapsen edun kannalta oikea menettelytapa

sen on katsottu sopivan erityisesti niille nuorille joita luokkamuotoinen opiskelu ei kiinnosta

vasta kun tämä lapsen äiti hommasi lakiapua hän sai vaatimuksesta vastauksen siihen että hän saa tavata useammin tai valituskelpoisen päätöksen

arvoisa puhemies

tämän valtioneuvoston eu politiikan selonteon suurin oivallus kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa oli se etteivät kaikki eurovaltiot ole noudattaneet sääntöjä

täällä on useassa puheenvuorossa kovasti väitetty että mikäli avioliittolaki muuttuisi se ei olisi keneltäkään pois

hallitus usealla äänenpainolla on kertonut että keskusta juksaa kansaa sillä että se ei ole esittänyt minkäänlaisia lukuja tämän koulutuksen parantamiseksi mutta kyllä se hallituskin juksaamisen taidon osaa

on pakko tähän muutama sana sanoa sillä kokoomus on selkeästi huolissaan turkistarhan ja tarhauksen tulevaisuudesta ja nimenomaan juuri siksi että nyt on pian tulossa tämä ensimmäinen kansalaislakialoite turkistarhauksen kieltämiseksi

siellä hallitus ryhtyi ensi töikseen uusimaan päiväkotien opetussisältöjä tavoitteena edistää lasten identiteettikäsityksen muuttumista muun muassa satujen muodossa

siitä huolimatta hallitus kokoomuksen johdolla on maksanut näitä laskuja useamman miljardin edestä sekä kymmenkertaisesti antanut myös vakuuksia

jos tällä tavalla menetellään lapsen kohdalla että hänen yhteyttään biologisiin vanhempiin rajoitetaan näin merkittävällä tavalla niin on syytä olla huolissaan sosiaaliviranomaisten voisiko sanoa osaamisesta

opiskelevien nuorten henkinen tukeminen on välttämätöntä ennalta ehkäisevää työtä jota tulee arvostaa juhlapuheiden sijaan myös teoilla